minä toivon että vaikka onkin kysymys biotaloudesta niin sinne voidaan ottaa niin kuin hallitusohjelmassa onkin tämä kiertotalous ja siihen liittyviä voimanponnistuksia eu tasolla on erittäin tärkeää viedä niin että meillä jätteitten käsittelystä voidaan tuottaa muutakin kuin vain multaa

keskustelun

asia lähetetään sosiaali ja terveysvalion perustaman seuraava täysistun perjantaina kolmastoista päivä helmikuuta kaksituhattaviisitoista kello kolmentoista tämä laitos työstä työhön

jos nyt jokainen hallituspuolueen kansanedustaja käy katsomassa minkälaisia hankkeita akatemiassa on nyt tämän hallituskauden aikana käynnistetty niin yksikään näistä hankkeista ei tue hallituksen kärkihanketta yksikään käynnistetty hanke ei toteuta hallituksen kärkihanketta

arvoisin herra puhemies

arvoisa herra puhemies

mutta kaiken kaikkiaan suomalaisen alkoholiverotuksen suuntaa tulisi muuttaa radikaalisti ja vaikkapa tehdä toimenpide jolla ravintoloiden alkoholiverotus voitaisiin puolittaa

sitä ei tarvitse välttämättä rakentaa ulkomaalaisen velan varaan jos muistetaan että meidän kansalaisten pankkitileillä makaa tänäkin päivänä kymmeniä miljardeja niin sanottua löysää rahaa

tervehdin ilolla sitä että budjetti ja hallitusohjelmakeskustelussa on tuotu kokeilut esille ja että meillä nyt rohkeasti lähdetään arvoisa puhemies jos ihan pieni

arvoisa puhemies

kovasti tilastopainotteista uskottelua on ja oikeastaan olen vähän hämmentynyt että edustaja östman oikeastaan sokeasti uskoo siihen mitä indeksit kertovat

on mielestäni käsittämätöntä ruudin tuhlaamista että hallitus ei johdakaan omien päätöksiensä seuraamuksia vaan antaa rahaa johonkin joka ei toteuta heidän mielestäni erittäin hyvää kärkihankettaan tarttua biopuolelle

toisin kuin edustaja kataja on kyllä tunnustettava että kuulemistilaisuuksissa avoimesti kerrottiin että suuri osa siellä on aivan tavallisia ihmisiä jotka ovat taloutensa virittäneet niin niin niukaksi asuntolainan tai sanotaanko huonon palkkatason vuoksi ja ovat sellaisessa tilanteessa että kun tulee pieni yllättävä rahanmeno katsastuksessa todettu autonrenkaitten vaihtamispakko tai jotakin muuta sellaista mitä tulee pesukone menee rikki tai joku muu hankinta joka sillä hankitaan niin joutuvat lainaamaan

on valitettavaa että lainvalmistelussa ei ole paremmin kiinnitetty huomiota siihen mahdollisuuteen että tämä ryhmäsertifiointi saataisiin voimaan

mutta oikeastaan arvoisa ministeri lainaan tässä vähän edustaja pekosen ajatusta siitä että paperittomat ovat juuri se kohderyhmä jossa monesti voidaan nähdä tämmöinen syrjäytymisen alku ja josta sanotaanko tulee tämmöinen niin kuin varjoyhteiskunta tähän maahan

uskon vakaasti että tällä olisi vaikutusta siihen että meillä ennen ravintolaan menoa ei tarvitsisi ottaa niitä tukevia pohjia jotka on tuotu sieltä halvemmalla ja mennä sitten keskiyön jälkeen ravintolaan kun on pikkuisen jo hyvässä kunnossa

on aivan päivänselvää että yhteiskunnalta on mennyt usko poliisiin ei poliisimieheen ja poliisilaitokseen sinällään eikä niihin poliiseihin mutta poliisien läsnäolon puutteessa meillä julkiset palvelut joudutaan turvaamaan vartiointiliikkeitten vartijoilla

ehkäpä jollakin sotaobligaatiolla tai jollakin sellaisella obligaatiolla jossa valtio lähtee takaamaan tietyn tuottotason voitaisiin kerätä rahasto joka tesin kautta sijoittaisi näihin pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin

no jätän sen tuhman sanan sanomatta siihen että tämä hallitus ei pelkästään puhu sitä vaan myös polttaa

ainoa että lainsäädäntöpuolella on kyllä naisen asemassa otettu takapakkia sinä aikana kun ollaan tässä operaatiossa oltu mukana ja on tärkeätä nähdä että suomen olisi syytä vetäytyä heti pois afganistanin operaatiosta

ja se on todella hyvä että nyt ollaan otettu järki käteen siinä että tämä on se miten hevostaloudellekin ja sinne elinkeinolle voidaan tuottaa uutta ja rohkaisen ministeriä ympäristöministeriön osalta voittamaan sen ongelman koska sen ovat voittaneet ruotsalaisetkin

siinä mielessä on minun mielestäni oikeutettua arvostella ja kritisoida hallituksen leikkausta korkeakoulun sekä ammattikorkeakoulun sektoreille näin rankalla kädellä

kun nyt eduskunnassa valmistellaan lakia näitten vapaaehtoisten palaamiseksi kotimaahansa niin että silti he voivat jäädä suomeen mutta heillä ei ole papereita ollaanko nyt tarkastelemassa tämä mitenkä täällä

voitaisiin muuttaa tätä meidän juomatottumusta niin että meillä mentäisiin ravintolaan ruokailemaan viihtymään

rautatieasemalle kun menette iltaisin niin kuka tuo turvallisuudentunteen

yk on se taho jonka kautta suomen tulisi näitä asioita hoitaa ja siksi kannatankin edustaja yrttiahon tekemää kannanottoehdotusta

samalla tietysti tulisi mietittäväksi tarvitsisiko meidän myös ravintolaruuan arvonlisäveroa samassa yhteydessä laskea jotta meidän palvelutyöpaikkoja voitaisiin lisätä

yksityinen palveluntuottaja

tällä kurin kun me olemme poliisin katunäkyvyyttä vähentäneet olemme samalla kertaa luoneet yksityiselle puolelle rahareiän jota me täytämme julkisin varoin

tämä ratkaisu olisi hyvinkin eu rakennustuote ja herttaisen touhu eun lainsäädännön kaltainen jossa pienyrityksille pyritään luomaan helpompia vaihtoehtoja

olisin toivonut että tässä budjetissa olisi kaiken kaikkiaan ollut vähän enemmän vielä potentiaalia siihen että me voimme uudistaa rohkeammin meidän omia järjestelmiä tuottamaan yrityksille ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi joitakin polkuja mikä tarkoittaa minkä olen täällä jo aiemmin sanonutkin kustannustehokkaita jopa budjetille positiivisia asioita

me olemme korkean osaamisen maa mutta vielä tänä iltana me olemme tekemässä jotain sellaista mikä käy juuri vastoin sitä että meillä voidaan kouluttautua niin että huippuosaaminen edelleen säilyy ja että työntekijä joka on kouluttautunut voi olla työmarkkinoiden käytettävissä

en tarkoita kyttäämisolosuhteissa vaan hyvän palvelun vallitessa me voisimme nauttia alkoholista ettei meidän tarvitsisi juoda sitä kotona

edustaja pekkarinen toi erittäin konkreettisesti esille juuri sen että kun olisi vielä ottanut yhden näkemyksen siihen mukaan

tarvitsisiko nyt keskittyä myös siihen että vertaillaan nuorison syrjäytymisen ja eriarvoistumisen kehittymisen myötä tulevaa puutetta ja poliisien voimavaroja

ei hallituksen esitystä moittia voi se on selkeästi eteenpäin kaatumista mutta vielä enemmän olisin kaivannut kyllä rohkeutta siihen kuinka meidän olisi pitänyt vielä rohkeammin lähteä verokannustimin tukemaan kasvuyrityksiä

maailma muuttuu niin nopeasti

olen ollut ennen kansanedustajaksi tuloani metallityöväen liiton toimitsijana ja sitä ennen kymmenen vuotta pääluottamusmiehenä

kun on selvää että ravintolat aktivoituvat tähän jatkoaikamenettelyyn aktiivisesti juuri sen vuoksi että asiakkaat ovat siirtäneet ravintolaan tuloaikaansa myöhäisemmäksi niin jotta se liiketoiminta voi elää on pakko päästä sen asiakkaan rahapussille ja sitä kautta pystyä pitämään yritystä pystyssä

eli jos me palkkaamme ensimmäisen vieraan työntekijän yritykseen niin me annamme yritykselle tavallaan tuplapoisto oikeuden palkan ja sivukulujen osalta ensimmäiseltä vuodelta

ce merkinnällä on ajateltu edistettävän viennin mahdollisuuksia ja se on sinällään oikeansuuntainen mutta tässä kohtaa ei ole osattu huomioida että sahatavaraa tuotetaan myös paljon ilman että sitä myydään

tämä on minulle henkilökohtaisesti erittäin hankalaa ja kaiken kaikkiaan avustajien alisteinen asema tässä talossa on asia minkä pitäisi herättää jokaisen kansanedustajan

nyt niiden tahtojien siihen suuntaan kulkevien tahojen osalta tuleekin aivan erilainen signaali siitä että vähennetään päiviä mikä kuitenkin koetaan huonona siellä ryhmässä joka haluaa tätä osallisuutta ja sitä kautta myöskin tulojen karttumista

metsät ovat suomen tulevaisuutta ja siihen liittyvä kaikki teollisuus on sitä mistä tämän yhteiskunnan hyvinvointivara pk voidaan rakentaa niin että se on kestävällä pohjalla

jos nyt puhutaan linjakkuudesta niin on kyllä pakko todeta että jos metallimies ajaa jollekin työmaalle reppuhommiin ja naapuriin tulee työskentelemään rakennusmies samalle työmaalle niin että verotuskohtelu tässä asiassa on erilainen niin kyllä minun mielestäni tämä palautti nyt sen tasavertaisuuden ammattikuntien kohdalla aivan oikealle tasolle

me olemme uusiutuviin energioihin tähtäävä maa ja se tarkoittaa että ne ovat teollisia työpaikkoja ja niissä kasvuyrityksissä on jo aika korkea pääoma ja niihin tarvitaan volyymia jotta voidaan todellakin sitä kasvua edesauttaa mikä tarkoittaa laitehankintoja jotka ovat kuitenkin kalliita

haluaisin tuoda esille että se on kuitenkin kuluttajan ainoa tapa tietää minkälainen on se luotottaja ja minkälaiset ovat luottoehdot

kyllä meidän on uskallettava puhua tasa arvoisemman työyhteisön puolesta ilman sitä pelkoa että kohtaamme äänestäjien vihan

kuluttaja saa sen informaation ilmaiseksi soittamatta sinne pikaluottoyhtiöön minkälaisilla edellytyksillä se toimii

sen takia tämä on pieni pieni muru siinä kaikessa mutta tämä on periaatteellinen kysymys

tämä on hyvin ristiriitainen hallituksen esitys ja todella hämmästelen myös sitä kuinka tämä on voinut tulla yksimielisenä mutta ehkä pitää läksyt lukea vielä paremmin

on pakko jatkaa edustaja pekkarisen ajattelua juuri siitä että mitenkä ministeri haavisto näkee sen kuinka suomi on ollut edesauttamassa sitä koska tämä on erittäin suuri ja merkityksellinen asia

ihan tässä kohtaa puhutaan vain verosta mutta on hyvää keskustelua koska meillä tullaan mielikuvamainonnankin osalta vielä erilaisiin pohdintoihin missä saa mainostaa missä ei

se toimii informaationa kilpailutuksen vertailuna mutta se vastentahtoinen aggressiivinen mainonta pitäisi kieltää tyystin

liian useat palvelualojen työntekijät ovat vastentahtoisessa osa aikatyössä ja sitä kautta eivät edistä kylläkään tämän kansantalouden kehittymistä

tämä asia on juuri sellainen jota pitää harkita sillä vakavuudella että minkälaisen linjan otamme suhteessa meidän metsävarallisuuteemme

ja jos se vie minulta ääniä niin minä ne sitten menetän mutta kannan siitä kyllä kokonaisvastuun

mitenkä voimme luoda järjestelmän jolla kehitysmaihin siirrettävä teollisuus noudattaa niitä ympäristönormeja jotka ovat ilmaston lämpenemisen osalta keskiössä

tämä varmasti toimii aivan pienissä yrityksissä ja ehkä niissä yrityksissä missä on muutama tietokone ja tehdään ohjelmistoja

minun mielestäni kun tehdään sitten verolinjauksia pitää muistaa että nyt tultiin linjakkaasti sille tasolle mikä oli aiemminkin ja mahdollistetaan työntekijöiden tasavertainen kohtelu verotuksellisesti

minä en tekstiviestiä lähettäjälle pysty laittamaan viestiä että myllykoskelle ei tarvitse lähettää pikavippimainoksia

kuinka haluamme hyödyntää sitä ja ketkä ovat hyötyjiä

arvoisa herra puhemies

on erittäin hyvä että me keskustelemme liikunnasta ja ministeri otti hyvin kantaa siihen että liikuntaa pitää ehkä enemmänkin arkipäiväistää

tämän eduskunnan aikana pitää saada palkkausjärjestelmäuudistus aikaiseksi joka toteuttaa oikeudenmukaista palkkausta

ilmaston lämpenemisen hillintä on erittäin tärkeä osa sitä että me voimme kehitysapua suunnata juuri oikeisiin kohteisiin

onko se mielikuvamainontaa että lammilainen sahtialan yrittäjä sanoo että sahti on tehty suomalaisesta ohrasta ja rukiista perinteitä kunnioittaen

työpaikkaliikunta on yksi erinomainen asia jolla pystytään työhyvinvointia ja työurien pituutta korostamaan ja sitä kautta tehdään yhteiskunnalle suuri palvelus

mutta erityisen tärkeätä on ja on pakko kyllä siteerata talousvaliokunnan puheenjohtajan edustaja pekkarisen termiä hassuttelu sillä juuri siitä on kyllä nyt kysymys että meidän pitää nähdä todellakin tämän hetken tilanne siinä maltammeko nyt vetää henkeä vai ryntäämmekö suin päin siihen suuntaan että luomme sellaista sääntelyä jolleka ei ole perustetta jolleka ei ole tarvetta

ennen kaikkea on tärkeää että kansalaisaloite on tässä salissa käsittelyssä ja kuten edustaja lapintie tuossa aiemmin toi esille vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on ollut sitä mieltä että tämä aloite pitää viedä valiokuntaan niin että siitä tehdään mietintö

hän on asiantuntija joka oman koulutuspohjansa vuoksi pystyy auttamaan minua kansanedustajan työssä selviytymään paljon paremmin kuin itse siihen kykenisin ilman avustajaa

laitetaan sitten myyntivoitoista vieläkin korkeampi verotus kuin vaikkapa henkilöverotus jolloin voitaisiin tavallaan sitouttaa sitä omistajaakin pitkäaikaisempaan sijoitukseen ja myös yritykselle tehtäisiin tavallaan este myydä sitä yritystä tämän tuen aikana jolloin sijoituksia on tullut tai muutaman vuoden aikana sen jälkeen jotta saamme sitoutettua sen yrityksen edelleen edistämään sen kasvuyrityksen toimintaa ei niin että kun päästään toiminnan alkuun myydään se pois

jos se olisi että lammilaisella sahdilla saat paremmin seuraa ja kunnon krapulan niin se olisi jo sitten mielikuvamainontaa

kun olen itse työelämässä aika aktiivisesti mukana ollut ja seurannut sitä edunvalvojana niin täytyy sanoa että sairauspoissaolojen määrä tykypäivien osalta on kyllä melkoisen musertavan musta

ja itse tietysti valiokunnan jäsenenä mielestäni tuleekin edellyttää että se kuuleminen on kattava niin että oikeasti jokainen valiokunnassa pystyy oman näkemyksensä perustelemaan sitten täällä salissa siitä mietinnöstä äänestettäessä

valintakriteereissä olen jo korostanut sitä että hän täydentää niitä ominaisuuksia joita minä tässä työssä tarvitsen ja joihinka omat voimavarani eivät riitä

varmasti juuri niin että yhdessä tuumin oltaisiin saatu parempaa aikaiseksi mutta ehkä nyt on myöhäistä rypistää kun ollaan jo tässä vaiheessa enkä usko että keskusta taikka perussuomalaiset tätä tilaisuutta käyttäisivät hyväkseen ajatellen että voisipa tulla jopa tasoitusajo seuraaviin eduskuntavaaleihin jos tässä lähdettäisiin vielä liikkeelle kovasti ja ponnekkaasti

minä tässä nyt kun sektoriministeri on paikalla toivotan lopuksi kyllä voimia ja uusien ideoitten osalta avoimuutta

ehkä meidän tulisikin pyrkiä jopa työlainsäädännöllä tai jollakin ohjauksella palkitsemaan niitä työnantajia jotka arkipäiväistävät työpaikkaliikunnan

arvoisa rouva puhemies

toivon että vielä pystyttäisiin varmentumaan siitä että tämä ryhmäsertifiointi olisi mahdollista ja että sitä myös käytettäisiin

ministeri vapaavuori täällä perusteli omaa näkemystään ja hallituksen esitystä sillä perusteella että no miksi sitten vastustaa kun on niin pienestä kysymys

ei enää lähdetä pois työpaikalta erikseen harjoittamaan tykypäivätoiminnan mukaisia liikuntasuoritteita vaan siitä työpaikkaliikunnasta tehdään jokapäiväistä toimintaa

äänestäjät sitten arvioivat ovatko ne mielipiteet sellaisia että saan puhua täällä niistä ajatuksista joita minulla on että siinä mielessä tämä demokratia tulee toimimaan

mutta kun minä olen tässä salissa ollut tivaamassa myös hitsareille telakoille osallistumista ja niitten työpaikkojen turvaamista niin tietysti henkilökohtaisesti minulle kaikki sellainen mikä vie toiselta leivän suusta on aika kovan kynnyksen takana

tämä laki kuitenkin mahdollistaa selvityksen pohjalta toteamisen että jos ei se selvitys ole hyvä niin sen vuoksi voidaan jopa kuntia ottaa siihen lisää mukaan

mutta kun edustaja mäkisalo ropponen arvosteli kovasti sitä että tulee tämä seuranta niin minä toivoisin kyllä että tämä hallitus voisi laittaa jokaiseen säätämäänsä lainsäädäntöön sen valiokuntien mietintöjen loppukaneetin että tämä katsotaan muutaman vuoden päästä ja mieluummin niin että tuleva eduskunta voisi sitten katsoa sitä ja saada sen selvityksen käsiinsä ja tehdä sen selvityksen perusteella oikeudenmukaisemmat päätökset kuin mitä tämä hallitus nyt tässäkin lainsäädännössä on tehnyt

siihen hetkeen siellä joka voidaan niin kuin hyödyntää käytetään vähän omaa aikaa mutta myös työnantaja tulee aktiviteettien kautta omalta osaltaan mukaan

ei pakoteta siihen päätökseen että nyt lähdetään tekemään tällä selvityspohjalla ja ajeta sitten loppuun asti vain päätä seinään

mielenkiintoisia näkemyksiä ollaan kuultu siitä että me kotimaisuuskampanjoilla voisimme turvata kotimaisten elintarvikkeiden kilpailukyvyn

edustaja myllykoski pohtii tätä esitystä neutraalisti ja mielestään ihan siltä kannalta että jos kaksi tahoa joihin tässä viitataan ovatkin väärä argumentti

kyllä kun keskustan ryhmäpuheenvuoroa kuunteli niin siitä oikeastaan enää jäi puuttumaan raekuurot ja heinäsirkkaparvet viljelijöitten kiusaksi toki sekin etunenässä ministeri koskisen ja tämän hallituksen vikana

en ehkä itse innostu liikuntaläksyjen muotoisesta ajattelusta täytyy sanoa että läksyt eivät koskaan olleet kovin lämmin asia edustaja myllykoskelle kouluaikoina vaan kyllä sen pitää lähteä siitä nautinnosta siinä kouluyhteisössä olevasta tekemisestä ennemminkin

toki henkilökohtaisesti olisi toivonut että oltaisiin menty sote edellä jolloin olisi pystytty ehkä se suurempi isompi kokonaisuus ensin hahmottamaan ja sitten tämä pienempi varojen käyttö eli muut kuntien järjestämisvelvollisuudet olisivat tulleet sitten omalta osaltaan perässä

se on uni harhakuva jota ei kannata kovasti mainostaa

me emme pärjää bulkkituotteille joita tuotetaan venäjä pakotteiden vastatoimien vuoksi

on selvää että jos oppisopimuskoulutuksesta leikataan yksi kolmasosa niin se vaikeuttaa kyllä niitä hallituksen suunnitelmia

oikeastaan jos meillä kotimaista tuotetta on hyllyssä myynnissä meillä on eräs sininen paketti jossa on joutsenlippu kotimaista possunlihaa niin täytyy sanoa että vaikkapa se olisi se nakkilalainen porsas joka on ensin matkustanut forssaan teurastamoon ja sieltä laivattu luultavasti olkoon nyt vaikka haminan satamassa ja matkalle varsovaan ja sieltä maanteitse leikattavaksi ja suolattavaksi puolassa ja sieltä sitten takaisin niin minun täytyy sanoa että missä se ekologisuus on kotimaisen sianlihan tuotannon osalta

ja edustaja pekkariselle täytyy sanoa että esimerkiksi juuri jalkapallossa erityinen kulttuuri on ollut tässä viime vuosina että kaikki pelaa jolloin se tarkoittaa että se erinomaisinkaan pelaaja ei pelaa koko aikaa vaan sitä liikunnallista nautintoa jaetaan koko joukkueessa

perin surulliseksi tekee kuitenkin tässä asiassa se että kaksi vuotta sitten jytkyn saaneet perussuomalaiset olivat huolissaan hallitusneuvotteluissa enemmän eurooppa politiikasta kuin köyhistä suomalaisista kunnista

mutta valitettavasti tämä haisee hieman halpatyövoimalle jos niitä taloudellisia resursseja halutaan myös suunnata niin että tämä on kevyempää työnantajille

metsien monimuotoinen käyttö tarkoittaa sitä että meillä sahat voivat hyvin meillä on jopa matkailua tähän samaan asiaan liittyen

jos ajatellaan niitä nuoria maidontuottajaperheitä jotka ovat juuri investoineet laskelmat on tehty tietyllä maidon hinnalla niin mitä nyt tapahtuu

minä haluaisin kysyä kun varapääministeri toi tämän mestarikisälli asian esille opetusministeriltä

meidän metsät ovat kansallinen varanto jota pitää hyödyntää monimuotoisesti ja tässä esityksessä ei todellakaan ole pohdittu mitään muuta kuin sen yhden sektorin osalta ja sen turvaamisen lähtökohdista

mitä toimia hallitus aikoo ryhtyä tekemään että tämä nuorten viljelijöiden asema turvataan tässä kaaoksessa

onko mahdollista että tämä taloudellinen taakanjako tapahtuisi niin että sitä vanhempaa ammattimiestä joka ohjaa ja mahdollistaa laadullisesti sen työssäoppimisen siellä työpaikalla sitä mestaria taloudellisesti tuettaisiin työnantajan kautta niin että sitä työaikaa jota tämä mestari käyttää sen työssäoppimisen mahdollistamiseen tuettaisiin yrityksen palkkakustannuksin

toki se on kotimaista suomalaista sikaa mutta matkustanut ulkomailla

voitaisiinko tähän jotenkin puuttua